mutta tämä tapa osoittaa sitä huolta ja hätää mikä on sosialidemokraateissa näistä hallituksen tekemistä päätöksistä ja se on ymmärrettävää

on mahdoton perustella sitä että tässä tilanteessa leikataan eläkeläisiltä työttömiltä opiskelijoilta sairailta ja lapsiperheiltä

nämä leikkaukset eivät poistu sillä että rakennetaan erilaisia verohimmeleitä joilla hyvin satunnaisesti osalle korvataan osa menetyksistä

pisa tutkimukset osoittavat että kaikille yhteinen ja yhtäläinen peruskoulu luo koulutuksellista tasa arvoa antaa parhaat oppimistulokset

arvoisa puhemies

jos ajatellaan tilannetta eduskunnassa vihreät jotka ovat nyt välitilassa ovat budjettiäänestyksissä jo mahdollisesti täydessä tilassa

samaan aikaan kuitenkin kansainväliset tutkimukset osoittavat että suomalaisissa peruskouluissa koululaiset eivät viihdy niin hyvin kuin monissa muissa maissa

se että ryhmäpuheenvuorossaan edustaja kymäläinen joka toi koko ryhmänsä näkemyksen kritisoi voimallisesti näitä kaikkein heikoimpiin ja köyhimpiin kohdistuvia leikkauksia mahdollistaa sen että yhtenäinen oppositio vain sillä että muutama sosialidemokraatti äänestää aatteellisesti kaataa lapsilisäleikkauksen kaataa indeksileikkaukset

jos opettajilta vanhemmilta tai lapsilta kysyy mikä on ykkösasia joka kouluissa pitäisi korjata yleensä vastaus on se että koululuokkien kokoa pitäisi pienentää

nyt on ensimmäistä kertaa tehty selvitykset siitä mikä on keskimääräinen luokkakoko suomessa peruskouluissa

ongelma on se että tämän keskiarvo ei kerro totuutta siitä mikä on todellisuus kouluissa

täällä hallituspuolueiden erityisesti sosialidemokraattien ja vihreiden puheenvuoroissa kerrottiin pitkä lista niistä hyvistä päätöksistä joita hallitus on tehnyt

mutta niitä ei ole tehnyt pääministeri stubbin hallitus ne tehtiin pääministeri kataisen aikana silloin kun vasemmistoliitto oli vielä hallituksessa mukana

nyt paras tapa puuttua tähän on se että selkeästi lainsäädännössä määritetään mikä on maksimikoko peruskoulun ja esiopetuksen luokissa

kysymys on tasa arvosta tasa arvosta eri kuntien välillä eri kunnissa panostetaan eri tavalla koulutukseen on erikokoisia luokkia mutta kysymys on tasa arvosta myös kuntien sisällä koulujen välillä koska yllättävän suuria heittoja näyttää olevan kaupunkien ja kuntien sisällä myös koulujen välillä luokkakoossa

mutta arvoisa puhemies tämä politiikka jota tehtiin aina viime kevääseen asti loppui kehyspäätöksiin jotka siunattiin budjettiriihessä

arvoisa herra puhemies

palaamme tarkemmin opintotuen uudistamiseen juuri niin kuin puhemies sanoi mutta tässä keskustelussa kysyttiin tästä ja hämmästyin että ed

tehtiin selkeä muutos siinä poliittisessa linjassa jota oltiin seurattu siinä että perusturvan varassa elävien kaikkein pienituloisimpien ihmisten asemaa vahvistetaan nyt heiltä alettiin leikkaamaan

arvoisa rouva puhemies

mutta he olivat vain muutama viikko sitten budjettiriihessä hyväksymässä joka ikisen näistä esityksistä joita he nyt kritisoivat

pitkässä juoksussa nimenomaan tarvitaan indeksi siihen että opintorahan ja opintotuen taso ei jää auttamattomasti jälkeen ja tämä on se mitä haetaan esityksellä

on välttämättä muistettava myös se että kun vasemmistoliitto joutui lähtemään hallituksesta tai heitettiin ulos kun emme hyväksyneet lapsilisäleikkausta työttömyystukeen opintotukeen eläkkeisiin leikkauksia niin silloin nimenomaan edustaja alanko kahiluoto syytti vasemmistoa laskelmallisesta politiikan teosta ja nyt hän vastustaa itse vain muutama viikko sitten hyväksymiään päätöksiä

näistä kaikista on tehty talousarvioesitykset nämä kaikki ovat vasemmistoliiton varjobudjetissa jonka toisella puolella on se miten me haluamme rahoittaa nämä esitykset

silloin jos menee miinusmerkkiseksi jäädytetään niinhän hallitus tekee toimeentulotuen osalta mutta kaikkia muita etuisuuksia nyt leikataan mutta ei jää tämmöistä pitkää häntää joka on erittäin vaikea saada korjattua

edustaja kiviniemi täällä epäili muistiani

arvoisa puhemies

mutta nyt on käynyt ilmi että on korvamerkitty aivan oikein ryhmäkokojen pienentämiseen rahaa mutta se ei olekaan ylimääräistä ikäluokkien pienentymisestä tulevaa rahaa vaan se on otettu saman budjetin sisältä

arvoisa puhemies

varallisuusveron palauttaminen progressiivinen pääomaverotus kelamaksujen palauttaminen isoimpien tulojen verotus ydinpolttoaineverotus transaktiovero

pitää olla kokonaisnäkemys siitä miten laajennetaan veropohjaa miten kerätään entistä enemmän varoja siihen että voimme parantaa perusturvaa voimme parantaa palveluita miten tuomme oikeudenmukaisuutta verotukseen niin että ne jotka tienaavat kaikkein eniten maksavat myös kaikkein isoimmalla prosentilla eikä ole se tilanne kuin tällä hetkellä että kymmenien miljoonien tuloista maksetaan pienemmällä veroprosentilla veroja kuin tavalliset keskituloiset palkansaajat tai se että kymmenientuhansien osinkotuloja voidaan listaamattomista yrityksistä nostaa ilman niitä tarvitse maksaa

tämä laittaa aivan uuteen valoon entisen opetusministerin sari sarkomaan ja nykyisen opetusministerin henna virkkusen hehkutuksen siitä miten valtavasti hallitus on panostanut kouluihin ja luokkakokojen pienentämiseen

mutta oleellista arvoisa puhemies on se että kukaan ei joutuisi perusturvan varassa elämään ja sen vuoksi nuorisopuolelta kun vastaan siitä erityisen ylpeä olen nuorisotakuun kirjaamisesta selkeästi tähän ohjelmaan ja siitä että voimme lisätä ja joimme työtä nuorison työpajoille nuorisotakuun toteuttamiseen on myös suunnattu rahaa jotta nuoria ei syrjäytetä yhteiskunnasta vaan he pääsevät siihen mukaan

me tiedämme että tällä hetkellä tässä yhteiskunnassa on paljon perheitä joissa kahdella samaa sukupuolta olevalla henkilöllä on lapsia

nyt kun vihreät ovat poistumassa välitilasta heidän on syytä poistua myös helsingissä tästä välitilasta ja kaataa tämä yhtiöittäminen

kysymys on siitä että näillä lapsilla on kaksi vanhempaa mutta vain toinen heistä voi olla juridisesti oikeudellisesti vanhempi

tällä perusteella kannatan edustaja hännisen epäluottamuslause esitystä

jokaiselle oppilaalle jokaiselle lapselle on riittävästi aikaa aikuiselta ja tätä kautta pystytään entistä paremmin huolehtimaan siitä että ketään ei syrjäytetä peruskoulussa kukaan ei ajaudu siihen tilanteeseen että jää peruskoulun jälkeen

on siis lapsen edun mukaista että kahdella vanhemmalla jotka pitävät lapsesta täysin huolta rakastavat lasta on mahdollisuus myös erilaisissa ongelmatilanteissa pysyä lapsen vanhempina

lähetekeskustelua varten sävellyksen kolmas asia on miten verotus on että niistä tarvitsee maksaa tuloveroa lainkaan

selkeä painotus hallitusohjelmassa ovat luovan työn alat sosiaaliturvan verotuksen kehittäminen niin että se palvelee tätä

keskustelu on päättynyt

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään

erityisen huolestuneita täällä keskustelussa on oltu siitä tai jotkuthan ovat olleet huolestuneita siitä että kulttuuriin ylipäätään panostetaan miten palvelut jakaantuvat

lapsi joka on koko elämänsä voinut elää kahden vanhempansa kanssa ei ole oikeutettu saamaan esimerkiksi elatusta mahdollisessa erotilanteessa

todetaan että hallitus kehittää kulttuurisen moninaisuuden tunnustavaa kulttuuripolitiikkaa jossa kulttuuri on kaikkien kansalaisten tavoitettavissa ja erityistoimilla parannetaan osallisuutta nyt kulttuurin ulkopuolelle jäävissä ryhmissä

ei ole lapsella oikeutta tapaamiseen mahdollisen erotilanteen jälkeen

arvoisa rouva puhemies

kun eduskunta ryhtyi käsittelemään ensi vuoden budjettia eduskuntatalon portailla opiskelijat osoittivat mieltä jakoivat purkkeja joissa oli keltaista nestettä

ja sellaisessa erittäin ikävässä tapauksessa jos biologinen vanhempi tai tämä juridinen vanhempi kuolee lapsella ei ole oikeutta automaattisesti toisen oman vanhempansa kanssa jatkaa samassa perheessä eikä hänellä ole oikeutta toisaalta periä toista vanhemmistaan siinä tapauksessa että ei juridinen vanhempi tässä vaiheessa kuolee ikävä tilanne

n makua oli heidän viestinsä

ainekset tässä huijauksessa jota vastaan opiskelijat protestoivat olivat ne että opintotukea ollaan kiristämässä heikentämässä mutta ei miltään osin parantamassa

kysymys on siis siitä että me takaamme näille lapsille joita on jo paljon suomalaisessa yhteiskunnassa jotka elävät perheissä joissa on kaksi isää tai kaksi äitiä nämä oikeudet lapsen oikeudet molempiin vanhempiin oikeudet niihin asioihin jotka muillakin lapsilla on

opiskelijajärjestöt osallistuivat yhteiseen työryhmätyöhön jossa pohdittiin sitä millä tavalla opintotukea voidaan kehittää niin että työuria pystytään pidentämään alkupäästä sillä tavalla että opiskelijat valmistuvat nopeammin korkeakouluista

kannattaa huomioida se että koska kyse on nimenomaan lapsen edusta niin muun muassa mannerheimin lastensuojeluliitto ortodoksinen kirkko evankelisluterilainen kirkko ja lapsiasiainvaltuutettu maria kaisa aula esimerkiksi muutaman mainitakseni totesivat että tässä on kysymys lapsen edusta

opiskelijajärjestöt hyväksyivät heikennykset kaksiportaisen tutkinto

tuija ja puki tukimuodon eli ensin saa kandin tutkintoon tuen ja vasta sen jälkeen myöhemmässä vaiheessa maisterin tutkintoon suoritusmäärien tiukentamisen ja sen että asumislisä sidottiin opintorahan nostamiseen

nythän pienituloiset opiskelijat joiden on pakko asua myös kesällä ovat voineet nostaa asumislisää vaikka eivät ole nostaneet opintotukea

sen vuoksi toivonkin että kun tästä asiasta päätetään mahdollisimman moni nimenomaan punnitsee lasten etua niiden lasten jotka elävät jo perheissä joissa on kaksi vanhempaa

nämä ovat kaikki heikennyksiä joita opiskelijat vastustavat mutta olivat valmiita hyväksymään kompromissina kun toisella puolella luvattiin indeksiin sitominen ja huoltajakorotus

meidän mielestämme on tulevaisuudessa mahdollisuus mennä tasa arvoisempaan suuntaan myös samaa sukupuolta olevien parien osalta

mitään näitä parannuksia ei tehty mutta kaikki heikennykset ovat lakiesityksessä jonka hallitus on antanut

asia ei koske suoraan tätä lakia mutta asiantuntijakuulemisissa tuli esille myös se mahdollisuus että aika pienellä muutoksella tämä laki olisi voinut mahdollistaa myös perheen ulkopuolisen adoption

arvoisa rouva puhemies

kukaan sitä ei valiokunnassa esittänyt koska mekin katsomme että on järkevää ottaa tämä nyt lasten oikeuksien kannalta äärimmäisen tärkeä asia hoitaa se kuntoon ja myöhemmin sitten toisen keskustelun paikka on se pitääkö tämä on lapsille antaa jotain samaa sukupuolta oleville pareille antaa oikeus myös ulkopuoliseen adoptioon

itse asiassa jo tänä vuonna opiskelijoiden ostovoima on ollut miinusmerkkinen ensi vuonna se on entistä rajummin miinusmerkkinen

samaa sukupuolta olevilla vanhemmilla pitää olla kaikki samat oikeudet ja velvollisuudet kuin eri sukupuolta olevilla vanhemmilla

kyselytunnilla ministeri kiviniemi puhui siitä miten mitättömiä summia tulee pääomaverotuksen kiristämisestä tai varallisuusveron palauttamisesta

voi olla perustellusti sitä mieltä mutta silloin pitää punnita onko lapsen oikeuksien puolella sen puolella että lapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa esimerkiksi erotilanteessa esimerkiksi tilanteessa jossa toinen vanhemmista kuolee vai pelkääkö sitä että tämä on yksi askel ja sen takia haluaa hylätä lasten oikeudet ja nostaa jotkin muut arvot lasten oikeuksien edelle

miten pääministeri te voitte sen jälkeen puolustaa enää koulutusta sivistystä jos teidän oma ministerinne täällä sanoo että tämä on leikkaus jota ei kerta kaikkiaan voida toteuttaa

me olisimme valmiita olleet periaatteessa paljon pidemmälle menevään ratkaisuun mutta tässä asiassa haluamme että ilman kiihkoa hoidamme lasten asiat kuntoon ja sen jälkeen käymme toisen keskustelun jossa tulemme nostamaan esille näitä tasa arvokysymyksiä ja yksilön oikeuden kysymyksiä jotka vasemmistolle ovat olleet aina äärimmäisen tärkeitä

tämä on se tapa jolla mahdollistetaan se että opiskelijat todella pystyvät täysipäiväisesti opiskelemaan pystyvät nopeammin valmistumaan

hän tekee poikkeuksellisen toimen pitääkseen huolta meidän koulutuksesta esittää sitä että esitys vedetään pois ja pääministeri sanoo että näin ei toimita

tällä lakialoitteella puutun myös yksityiskohtaan joka on ehkä räikein ongelma opintotuessamme

esitämme tässä että toisen asteen opiskelijoilla olisi samat oikeudet kuin korkeakouluopiskelijoilla saada itsenäisesti asuessaan täysi ikäisinä opintotukea

me haluamme tukea mahdollisuutta täysipäiväiseen opiskeluun nopeaan valmistumiseen sitä kautta että opintotukea korotetaan se sidotaan indeksiin ja toisen asteen opiskelijat saavat samat oikeudet kuin korkeakouluopiskelijat

arvoisa herra puhemies

tässä tavallisia asioita kampanjassa on paljon hyviä sellaisia ihan tavallisia kasvatusohjeita joita varmaan jokainen vanhempana pyrkii noudattamaan

mutta silloin kun puhutaan näistä syrjäytetyistä nuorista jotka ovat erittäin hankalassa tilanteessa pitää nähdä kaikki ne tutkimukset asiantuntijaraportit jotka osoittavat että siinä syrjäytymisen taustalla on köyhyyttä siinä on sukupolven ylittävää syrjäytymistä on ongelmia siinä että ei saa riittävästi ohjausta opinto ohjaajilta koulussa ei pystytä neuvomaan tukemaan

toinen on se että suomen talous on huonossa kunnossa ja toinen on se että vain työllisyyttä nostamalla vain meidän viennin mahdollisuuksia parantamalla me pystymme nostamaan suomen tästä lamasta

mutta siitä ei ole yksimielisyyttä mitkä ovat syyt mikä on analyysi ja ennen muuta mitkä ovat sitä kautta oikeat lääkkeet suomen nostamiseen lamasta

me tarvitsemme kansalaisyhteiskuntaa ja tarvitsemme hyvää kasvatusta mutta ajatus siitä että syrjäytymistä niiden kohdalla joilla on perheessä työttömyyttä perheessä taloudellisia ongelmia pelkästään tällä ratkaistaan se ei valitettavasti toimi

huomenna käymme tarkemmin keskustelua hallituksen palkkaleikkauspaketista mutta sen vaikutukset meidän työllisyyteen ja talouteen ovat suoraan heikentäviä

sen vuoksi nuorisotakuussa on panostettu erittäin voimakkaasti esimerkiksi etsivään nuorisotyöhön se tullaan laajentamaan ensi vuonna koko maahan ja panostetaan lisää nuorten työpajoihin joihin näitä syrjäytymisriskissä olevia nuoria voidaan ohjata

lakihan on osmo soininvaaran vihreiden pääideologin kynänjälkeä

meidän talous rakentuu viennistä ja kuten esimerkiksi tänään keskustaa lähellä oleva pellervon taloustutkimus on todennut vienti vetää mutta kotimainen kysyntä on vaimeaa ja työttömyys paisuu

hän toimi sata komitean perusturvajaoston puheenjohtajana ja sata komitean perusturvajaoston kautta tämä surkea esitys tuotiin myös eduskuntaan

erityisesti siitä kärsivät pienet yrittäjät jotka tarjoavat palveluita

kun ihmiset käyttävät käteen jääviä tulojaan asumiseen vuokraan tai asuntolainan lyhentämiseen sähköön ruokaan lääkkeisiin välttämättömyyksiin käytetään ensin ja on aivan selvää että silloin karsitaan kaikesta muusta ja se muu on juuri se mikä työllistää markkinoilla

nyt ei olla itse asiassa edes heikentämässä perusturvaa koska nyt ei ole kysymys edes perusturvasta jota nuorilta on jo leikattu vaan kysymys on viimesijaisesta minimitoimeentulosta

olisi ollut suotavaa että erityisesti vielä ennen vaaleja työläisiä ja työmiestä ja työnaista puolustaneiden perussuomalaisten ministerit olisivat olleet puolustamassa tätä linjaa jossa leikataan nimenomaan pienituloisilta ja leikataan työssäkäyviltä

järvinen täällä toi voimallisesti esiin sen että tämä lakiesitys on hyvä ja tämä on parannus se on parannus että laajennetaan sitä nuorten joukkoa jolta voidaan entistä röyhkeämmin minimitoimeentuloa leikata

joka tapauksessa arvoisa rouva puhemies se on selvää että tämä lex soininvaara on kaikkien muiden mielestä heikennys nuorten viimesijaiseen toimeentuloon

viime viikolla koulutusta koskevan välikysymyksen yhteydessä puutuimme koulutusleikkauksiin ja niiden dramaattisiin vaikutuksiin suomen tulevaisuuden kannalta

yhden mielestä se ei ollut

ne merkitsevät luokkayhteiskunnan paluuta sitä että koulutustaso laskee ja ne vievät meiltä tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia